vihreät ovat myös tyytyväisiä siitä että suomi on nyt tsadin minurcat operaation kautta lisännyt aktiivisuuttaan yk johtoisissa rauhanturvaoperaatioissa

sitten kun puhuu näissä tehtävissä olleiden kanssa ja niiden jotka näihin harjoituksiin osallistuvat niin hyvin usein he sanovat että nämä ovat ainutkertaisia tilaisuuksia verrata omia kykyjä toisten kykyihin verrata kalustoa katsoa kaluston yhteistoimintamahdollisuuksia ja tämäntyyppisiä ja nimenomaan kansainvälisessä kriisinhallinnassa on aivan a ja o että tällaista kokemusta saadaan

arvoisa puhemies

tällä kovemmalla koulukunnalla on monia kannattajia myöskin tässä salissa jotka arvioivat velkakriisin hoidon tätä kautta tulevan suomelle halvemmaksi

koulutus on avain suomen tulevaisuuteen

arvoisa puhemies

lähivuosina olemme myös viisaampia sen suhteen millaista lisäarvoa pohjoismainen yhteistyö eurooppalainen yhteistyö ja kansainvälinen kriisinhallinta suomelle tarjoavat

tarvitaan uskoa työhön

emme tietenkään tarkkaan voi ennustaa mitä hallitsemattomasta velkakriisistä voisi markkinoille seurata ja miten se heijastuisi euroopan maiden saamien luottojen korkoihin ja rahoitusmarkkinoihin

onko tämä rahanhukkaa kun tällaiseen eun taistelujoukkotoimintaan osallistutaan vai saadaanko tästä puolustuksen kannalta sellaisia hyötyjä joita puolustusministerinäkin osaatte arvostaa

viime vuosien suuret aseistariisuntasopimukset kuten ottawan miinakieltosopimus ja oslon rypäleasesopimus ovat käynnistyneet ennen kaikkea humanitaarisista tarpeista ja sen vuoksi myös suomen tulisi osaltaan vauhdittaa rypäleasesopimukseen liittymistä

kun portugalin kaltaiset maat poistuisivat velkajärjestelyjen kautta pidemmäksi aikaa yksityisiltä rahoitusmarkkinoilta olisi todennäköistä että niille muulla tavoin järjestetyn rahoituksen tarve kasvaisi ja se vaikuttaisi suomeenkin

yleisellä korkotason nousulla olisi kielteinen vaikutus sekä suomen valtion budjettiin omien velanhoitokulujemme kasvaessa että tavallisiin suomalaisiin asuntovelallisiin jotka ovat tasapainottaneet oman taloutensa nykyisen alhaisen korkotason mukaan

suuri reservi jota ei kyetä aseistamaan ja suuri keskeyttäneiden määrä varusmiespalveluksessa ovat jo muodostuneet suomen järjestelmässä ongelmiksi

etyj on myöskin wienin asiakirjan mukaisen tarkkailudelegaation lähettänyt ukrainaan ja etyjissä etsitään tällaista ratkaisua jossa voitaisiin muodostaa tämmöinen avainryhmä kontaktiryhmä ukrainan ympärille

toiseksi kun neuvotteluissa ja luottamuksen rakentamisessa epäonnistutaan pandoran lipas aukeaa helposti jopa euroopassa esimerkiksi etnisen vihanpidon muodossa